olen ottanut esille saksan mallin jossa yrityskohtaisesti on sovittu että me kaikki säästämme pidättäydymme kovista palkankorotuksista säilytämme etumme ennallaan jotta me saamme säilyttää meidän työpaikkamme vaikka seuraavat viisi vuotta eteenpäin koska jos se vaihtoehto on se että yritys menettää kilpailukykynsä lopettaa tuotannon ja kaikki joutuvat työttömiksi ehkä ihan eläkeikään saakka niin se ei palvele kenenkään etua eikä se palvele yhteiskunnan etua koska yhteiskunta menettää valtavasti osaamista ja verotuloja jos näitä työpaikkoja joudutaan lopettamaan niin kuin nyt on jouduttu satojatuhansia työpaikkoja lopettamaan tässä maassa

eikö kansanvaltaisen järjestelmän perusperiaatteisiin kuulu hakea kansalta mandaattia etenkin kun on kysymys isoista ja perustavaa laatua olevista asioista joiden vaikutus ulottuu eteenpäin satojen tai tuhansienkin vuosien päähän

suomalaiset pienviljelijät ja syrjäseutujen asukkaat eivät saa joutua liian ahtaalle tiukentuvien ympäristösäännösten vuoksi

mutta siihen aikaan kaikille opiskelijoille oli tarjolla hyviä kesätyöpaikkoja ja valmistumisen jälkeen lähes kaikki saivat hyviä vakituisia turvallisia työpaikkoja

niin visusti haluttiin nämä niin kutsutut vakuusasiakirjat jotka ovat myöhemmin paljastuneet tuottojenvaihtosopimuksiksi salata julkisuudelta

arvoisa puhemies

alkoholiperäinen tauti tai tapaturmainen alkoholimyrkytys on noussut työiässä kuolleiden miesten ja naisten yleisimmäksi kuolinsyyksi

samaten siihen aikaan jo nuoret ottivat helposti myös asuntolainaa saivat aravalainoja joilla pääsivät kiinni ensimmäiseen omistusasuntoon ja sillä tavalla elämän alkuun kun taas nykypäivänä tilanne on aivan toinen

meillä on huonokuuloinen kuntaministeri

lannoituksen säätäminen kasvien tarpeita vastaavaksi peltojen muokkauksen vähentäminen sekä suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen lisääminen edistävät vesiensuojelun tavoitteiden toteutumista

se on energiapolitiikkamme keskeisiä kysymyksiä joten perussuomalaisten mielestä asia olisi tullut käsitellä perusteellisesti ja objektiivisesti

ihmettelen tässä salissa esitettyjä aivan virheellisiä ja vääristettyjä tietoja perussuomalaisten oikeudesta saada tietoja perustuslakivaliokunnan asiakirjoista

se koskettaa niitä joiden ruokakori kallistuu mutta rahaa vastaavasti ei ole maksamiseen

on hyvä että oikeuskansleri on ottanut kantaa näihin julkisuuslain tulkintoihin myös tässä kreikka asiassa

täällä täysistunnossa on lukuisia kertoja toistettu perussuomalaisten malli joka tarkoittaa sitä että meillä toimii erityisen hyvin erikoissairaanhoito meillä toimii työterveyshuolto koko maassa

perussuomalaisten kansanedustajien valiokunnassa jättämässä vastalauseessa on erinomaisesti korostettu liikunnan ja terveystiedon tärkeyttä myös niille jotka opiskelevat ammattiin

on tärkeää että käytäntöjä kestävän maatalouden harjoittamiseen pyritään kehittämään yhteistyössä viljelijöiden kanssa ja viljelijöille vesiensuojelullisesti tehokkaista toimenpiteistä maksettavien korvausten tulee olla riittäviä

asuntoja ei ole tarjolla ei ole kohtuuhintaisia omistusasuntoja vuokra asuntoja kaikesta on kova puute erityisesti pääkaupunkiseudulla

olen oikein tyytyväinen että tässä ratkaisussa on korostettu julkisuuslain soveltamista ja että viranomaisten on käytettävä sille kuuluvaa harkintavaltaa julkisuusmyönteisesti

tämän vuoden alussa toteutettu käräjäoikeuksien verkostouudistus on korkeimman oikeuden selvityksen mukaan kokonaisuudessaan aiheuttanut paljon ylimääräisiä työpaineita kuten työuupumusta ja stressiä

tämän seurauksena kaikissa paras hankkeen toiminnoissa näkyy valtiovallan suoranainen sanelupolitiikka jonka vuoksi kuntien demokraattisilla vaaleilla valitut päätöksentekijät eli valtuustot ja heidän edustamansa yksittäiset kuntalaiset on jätetty sivustakatsojiksi

toivoisinkin että arvoisa pääministeri ja koko hallitus kiinnittävät erityistä huomiota siihen että huomioidaan nämä yhteiskunnan vähäosaisimmat työttömät opiskelijat pienituloiset eläkeläiset ja ne jotka eniten tukea tarvitsevat kun hallitus tekee nytten keväällä näitä radikaaleja päätöksiä kestävyysvajeen pienentämiseksi

sen sijaan perusterveydenhuollossa on ongelmia ja sitä pitää kehittää

mutta itse tähän asiaan

arvoisa puhemies

on hienoa että nyt tarkastusvaliokunta sai mietinnön valmiiksi tästä tärkeästä asiasta liittyen valtionyhtiöiden johdon palkitsemiseen

ja nuoret eivät saa muita kuin pätkätyö paikkoja monesti heille ei makseta kohtuullista korvausta vaan heitä pidetään erilaisissa harjoittelusuhteissa jolloin he joutuvat melkein nälkäpalkalla olemaan töissä

eräät tahot ovat arvioineet että ydinvoima tulee tulevaisuudessakin kuulumaan monipuoliseen energiapakettiin mutta onko kahden ydinvoimalan lisärakentaminen todella suomalaisen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista

sananvapaus on erittäin tärkeä perusoikeus kaikille ja on hyvin tärkeää että sitä ei aiheetta pyritä rajoittamaan

toisin kuin hallitus perussuomalaiset ovat kuunnelleet meidän työryhmässämme kymmeniä ja kymmeniä asiantuntijoita kuntapuolelta sote puolelta ja meiltä valmistuu myöhemmin yksityiskohtainen malli mutta ennen kuin se valmistuu me odotamme että hallitukseltakin tulee selkeät lakipykälät

kuten lakialoitteessa todetaan on ilotulitteista syttyneiden tulipalojen määrä jopa nelinkertaistunut viime vuosina

pidän tätä lausumaa erittäin suuressa arvossa ja toivoisin että tämä julkisuusmyönteisyys leviäisi kaikkeen muuhunkin hallintoon

sitten kun tiedämme että tuki ja liikuntaelimet joutuvat todella koville monissa ammateissa kokit joutuvat seisomaan pitkiä päiviä autoalalla taas pitää työskennellä hyvinkin haasteellisissa asennoissa ja nyt meillä on jo sellaisia opiskelijoita joilla ei riitä hauista edes siihen että vääntäisivät muttereita auki niin on käsittämätöntä että tämä liikunnan asema ei riittävästi ole korostunut valiokuntakäsittelyn enemmistön kohdalla

viime aikoina on meidän yhteiskunnassamme paljon keskusteltu nokian kohtalosta siitä kuinka ahneus ylpeys ja laiskuus ovat syösseet menestyvän yrityksen alamäkeen

ranskassa on kielletty alkoholin mielikuvamainonta kokonaan

arvoisa puhemies

harvassa ovat ne kunnat joissa on järjestetty neuvoa antavia kansanäänestyksiä tai kuntalaiskyselyitä paras hankkeen toteutuksesta kuten perussuomalaiset ovat vaatineet

on täysin ymmärrettävää että nykyaikana tämä tilanne ei houkuttele ihmisiä ottamaan lainaa sillä millä sen lainan sitten valmistumisen jälkeen maksaa pois kun ei ole mitään tietoa siitä turvallisesta työpaikasta ja turvallisesta elämästä

olen usein pohtinut sitä kun suomalaisia syytetään erilaisista rasistisista puheista joita esimerkiksi kouluissa esiintyy ja nuorten keskuudessa

vaikka suojalaseja on saatavilla ja niiden käytön tärkeydestä on ollut paljon puhetta saivat viime uutenavuotenakin kymmenet ihmiset ilotulitteesta silmävammoja

kun käsittelimme lähes vuoden ajan alkoholirikoksia lakivaliokunnassa ja kuulimme lukuisia asiantuntijoita vetivät panimoteollisuuden edustajat jälleen kerran pitkän korren ja erityisesti heidän näkemyksensä painottuivat mietinnössä ja lopullisessa päätöksenteossa

arvoisa puhemies

jääkö silloin resursseja kehittää uusiutuvaa energiaa

osassa valtuustot ovat juntanneet liitokset läpi pakon edessä maamme hallituksessa olevien puolueiden edustajien toimesta

näiden kantelijoiden aktiivisuuden johdosta olemme saaneet paljon uutta tietoa siitä kuinka suomalainen poliittinen eliitti toimii vallan kabineteissa yhdessä rahoittajiensa kanssa

samanaikaisesti on paljon kansalaisia jotka ovat yt neuvotteluissa sadattuhannet ihmiset ovat työttömiä ja näemme minkälainen hätä on kansalaisilla ja kun sitten mietitään sitten tätä poliittista ja taloudellista hallinnollista eliittiä ei ole ollenkaan hyvä että meillä on näin hankala tilanne

entä miten todella käy energiatehokkuuden parantamiselle ja energiansäästölle joihin olemme sitoutuneet

tämän tiedon valossa laamannit ennakoivat käräjäoikeuksille suuria vaikeuksia

asutusalueiden typpi ja fosforikuormituksen vähentäminen on toki tärkeää mutta perussuomalaisten mielestä siihen pyrittäessä ei haja asutusalueiden pienille kotitalouksille kuitenkaan saa asettaa kohtuuttomia velvoitteita

siinä mielessä toivon että tämä lakialoite johtaa toimenpiteisiin jos ei tällä hallituskaudella niin sitten seuraavalla hallituskaudella

monesti tilanne on kuitenkin se että vaaleilla valittujen kunnanvaltuutettujen ja kansanedustajien todellista päätösvaltaa käyttää heidän sijastaan pieni eliitti

siinä tapauksessa mitä tässä kuvaillaan kaupunki oli antanut tiedotusvälineille kantelijaa koskevan tiedotteen

mielestäni meillä on ollut suomessa kymmeniä vuosia tai ties vaikka olisi pitempäänkin ollut sellainen kiusaamisen kulttuuri että jostain syystä erilaisissa ryhmissä oli se sitten päiväkodissa koulussa työpaikalla missä tahansa hyvin herkästi otetaan jotkut ihmiset tikunnokkaan ja heitä kiusataan eri ominaisuuksien perusteella

halvan ydinsähkön tarjoaminen teollisuudelle ei kannusta sitä energiankulutuksen vähentämiseen

pieniä kuntia on pakotettu kohtuuttomalta tuntuviin kuntaliitoksiin kun niitä on liitetty merkittävästi suurempiin kuntiin

huolestuttavaa on se kuinka hälytyskellot eivät soineet näiden päättäjien ja myös näiden korkeiden virkamiesten keskuudessa jotka seuraavat näitä kokouksia

asianmukaisesti ja ohjeidenkin mukaan käytettyinä ilotulitteet saastuttavat ilmaa synnyttävät roskaa ja pelottavat lemmikkieläimiä

ehdottomasti pitäisi olla vähintään kaksi tuntia pakollista liikuntaa tällä tasolla jotta vältytään näiltä työelämän ongelmilta

sähkön kysynnän kehitystä on vaikea arvioida mutta sähkönkulutus on mahdollista saada pysyvästi laskuun jos niin haluamme

tuomioistuinlaitos on oikeusvaltion yksi perustoiminto

arvoisa herra puhemies

kansalaisten asiat tulee käsitellä ripeässä aikataulussa

näin on heikennetty oleellisesti myös kuntademokratiaa

arvoisa puhemies

jätevedenpuhdistuslaitteet tulevat monille talouksille erittäin kalliiksi suhteessa niistä koituviin hyötyihin ja voidaan hyvällä syyllä kysyä onko järkeä vaatia mökin mummolta tai vaarilta tällaisia investointeja kun samaan aikaan naapurin peltoa saa vapaasti lannoittaa

olivatpa he sitten puoluetovereita tai eivät he sopivat keskenään siitä miten asiat päätetään jo ennen kuin esimerkiksi valtuuston esityslista on edes kirjoitettu

tästä tiedotteesta ilmeni että kantelijalle oli myönnetty vammaispalvelulain perusteella korvausta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen minkä lisäksi tiedotteesta ilmeni kantelijan sosiaalihuollon asiakkuus

vaikka pyykkäreinä ovat olleet lukuisat maamme eturivin toimittajat valtakunnallinen media ja monet muut mielipidevaikuttajat ei vieläkään ole saatu puhdasta pesutulosta sillä jatkuvasti lähes päivittäin paljastuu yhä uusia ja entistä röyhkeämpiä rahan keräämiseen liittyviä lonkeroita

kiistaton tosiasia kuitenkin on että humalaisten ja muuten holtittomien henkilöiden käsissä ilotulitteet vaarantavat sekä heidän itsensä että sivullisten asunnot omaisuuden ja terveyden

edelliseen puheenvuoroon viitaten haluaisin todeta että kun opiskellaan ruotsin kieltä se on automaattisesti pois muista kieliopinnoista

arvoisa herra puhemies

enemmän tai vähemmän vapaaehtoisten kuntaliitosten myötä kuntalaisten mahdollisuudet saada esimerkiksi tarvitsemiaan terveyspalveluja ovat heikentyneet palveluverkon karsinnan ja etäisyyksien kasvun takia

aina löydetään syy ja se syy saattaa sitten joskus olla myös ihonväri uskonto tai joku muu tämäntyyppinen ominaisuus niin että sinänsä en ihan usko siihen että suomalaiset ovat yhtään rasistisempia kuin muutkaan vaan meillä on kiusaamisen kulttuuri johon pitäisi pyrkiä kaikilla tasoilla puuttumaan ja estämään se

arvoisa puhemies

kun tiedämme että julkisen sektorin tilanne on huolestuttava valtiolla ja kunnissa myös niin on hyvin tärkeätä että vähäisiä resursseja kohdennettaisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja viisaasti

aikaisemmin perussuomalaiset ovat moneen kertaan korostaneet sitä että hallituksen tulisi ensisijaisesti tukea pk sektoria ja vähentää näitä tehottomiksi todettuja suuryritysten tukia

kaikki valtio omisteiset yhtiöt joita tutkimme tarkastusvaliokunnassa eivät vaivautuneet toimittamaan tarkastusvaliokunnalle pyydettyjä palkka ja palkkiotietoja

näin uusille näkemyksille ja vastakkaisille mielipiteille ei käytännössä anneta jalansijaa

herra puhemies

tällaisten yhden tai kahden hengen talouksien jätevesien ympäristölle aiheuttama kuormitus on siinä määrin pientä että kuntien tulisi kohtuuden nimissä vähintäänkin myöntää lykkäystä talousjätevedenpuhdistuslaitteiden hankkimiseen

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua lakia

palavaa roomalaista kynttilää vaakatasossa kanniskeleva päihtyneenä hoiperteleva teinipoika on ikävä kyllä hyvin tavallinen näky uudenvuodenyönä esimerkiksi helsingin keskustassa

kysynkin ovatko arvoisat ministerit ja pääministeri tietoisia tästä suomalaisesta eliittivallasta ja siihen liittyvistä ongelmista

nyt kun olemme tarkastusvaliokunnassa käsitelleet näitä sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja rahoitusta tulee vain mieleen että millään rahamäärällä me emme saa riittävästi henkilökuntaa sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin jos sitä rahaa virtaa ulos tällä tavalla satoja miljoonia euroja hankkeisiin jotka eivät koskaan tuota yhtään mitään

pääministeri katainen ilmeisesti tahallaan vastasi minulle äsken näistä yritysten verotuista vaikka tarkoitin nimenomaan yrityksille maksettavia yritystukia

tästä kehityksestä ovat kärsineet ennen kaikkea huono osaiset joiden mahdollisuudet hakeutua pitkän matkan takaa terveyspalveluiden pariin ovat erityisesti taloudellisista syistä heikentyneet

erityisesti nuorison alkoholinkäyttöön vaikuttava mielikuvamainonta on omiaan muokkaamaan nuorten alkoholimyönteistä elämäntapaa

apulaisoikeuskansleri totesi että edellä mainitut tiedot ovat sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja julkisuuslain perusteella ehdottomasti salassa pidettäviä tietoja eikä viranomaisella ole harkintavaltaa niiden luovuttamisessa sivullisille

hämmästyttävää on se että se on salainen asia ei voi kertoa näiden yritysten nimiä että vaikka ne ovat tiedossa niin tätä tietoa ei saa kertoa eteenpäin

nyt likapyykin sävyt alkavat olla harmaan sijasta mustia vaikka pitkäkestoisen pyörityksen jälkeen pitäisi näyttää edes hieman valkeammalta

kun henkilöitä koulutetaan ammattiin niin koulutusohjelmien pitäisi olla siten valittuja että myös todennäköisesti löytyy työpaikkoja että tämä koulutus konkreettisesti hyödyttää näitä jotka siihen hakeutuvat eikä tästä koulutuksesta tule sellaista että hakeudutaan siihen vain sen takia että saadaan näitä työvoimapolitiikkaan liittyviä tukia

tarkoitus on kaiken kaikkiaan ollut hyvä silloin kun senaatti kiinteistöt perustettiin mutta nytten kuten olemme kuulleet tämänkin istunnon aikana isoja ongelmia sen toimintoihin on jäänyt ja se on aiheuttanut suuria kustannuksia koko valtionhallinnolle ja sillä tavalla virastot ovat joutuneet nipistämään henkilökunnasta kun eivät ole palkkarahat riittäneet kun joudutaan maksamaan niin paljon vuokria

ei ollut minkäänlaista pakon tunnetta

eilen uutisoitiin kuinka tem on arvioinut että näitä tehottomia yritystukia maksetaan huomattavia summia

arvoisa puhemies

muutama vuosi sitten suomessa julkaistiin tak ili kak niminen kirja jossa opetettiin venäläistä tapakulttuuria suomalaisille

ilotulitteet eivät sovi alaikäisten käyttöön

tavoitteena pitää olla että kotimaisen energian lisäyksestä tulee pitkällä tähtäimellä kannattavaa kaikille osapuolille

tähän tapaukseen käytetty viranomaistyö ja siihen käytetyt verovarat ovat poissa muusta viranomaistoiminnasta kuten harmaan talouden rikostutkinnasta mutta mielestäni se on ollut hintansa arvoista sillä niin paljon on vaalirahoitukseen liittyviä läpeensä mätiä uusia yksityiskohtia saatu tutkinnan kautta päivänvaloon

olen hyvilläni siitä että tiedonsaantia kunnallisvaaliehdokkaiden vaalituloista ja kampanjamenoista halutaan parantaa

arvoisa puhemies

lapsi tai nuori ei välttämättä ymmärrä tai tule edes ajatelleeksi kuinka vakavaa vahinkoa huolimaton rakettien käsittely voi aiheuttaa

siis tässä tapauksessa kaupunki oli antanut tiedotusvälineille kantelijaa koskevan tiedotteen

toivoisin että tältä osin pystyttäisiin muuttamaan meidän lainsäädäntöämme eli avaamaan niitä pykäliä jotka sallivat sen että tietoja salataan

tuoko hallituksen ehdottama kotimaisen energian paketti maaseudulle todella uutta elinvoimaa työpaikkojen muodossa

ruotsin kieltä tarvitaan vain niissä kunnissa joissa asuu merkittävä määrä ruotsinkielisiä ja sen tähden on hirveätä haaskausta käyttää niin paljon yhteiskunnan resursseja kuten edustaja tuupainen äsken puhui miljardiluokan kustannuksista

eli tässä täytyy jatkossa kiinnittää todella suurta huomiota siihen minkälaisiin hankkeisiin julkisia varoja tulevaisuudessa annetaan

etenkin pohjanlahdesta ja suomenlahdesta pyydettyä lohta ja silakkaa syömällä voi altistua haitalliselle määrälle dioksiineja ja pcb yhdisteitä

tässä on äärimmäinen esimerkki siitä kuinka julkisuuslakia voidaan tulkita väärin minkä johdosta sitten myös kansalainen joutuu kovasti kärsimään